se on hyvä että perheille mahdollistetaan erilaiset vaihtoehdot niissä elämäntilanteissa joissa pitäisi kyetä olemaan töissä ja perheessä on lapsia ja arjen ja työelämän yhteensovittamisen kanssa painiskellaan

toisekseen ja edellisestä johtuen on keskeistä että vaikeavammaisen itsemääräämisoikeus otetaan palvelusuunnitelman laatimisessa huomioon

neljäs asia

minua kiellettiin tästä puhumasta mutta en malta olla sitä tekemättä

toinen esiin nostettava asia on kahden eri lain keskinäinen suhde

tämä laki on ensisijainen laki verrattuna kehitysvammalakiin eli tätä vammaispalvelulakia sovelletaan käytäntöön ensisijaisesti kehitysvammalaki tulee toissijaisena noudatettavaksi

nimittäin tässä laissa ja muutamassa muussakin esityksessä jotka ovat ainakin tulossa tähän taloon ykkösasiahan ei ole ollut lapsi ykkösasia ei ole eikä tule olemaan eikä tässäkään asiassa ole perhe vaan lainsäädäntöä kirjoitetaan siitä näkökulmasta että työvoiman tarjontaa saadaan lisättyä

jos hallituksella ei ole riittävästi selvityksiä itsellään niin toki täytyy tehdä se yksi uusi mutta selvitysten kautta se asia ei ratkea

kun on riittävän kauan ollut eduskunnassa muistaa erilaisia tilanteita joita on ratkottu lausumien ja ponsien kautta

ja sotilaseläkkeiden osalta kun kyse on paljosta muustakin kuin pelkästä eläkepolitiikasta toistan aiemmin sanomaani niiltä osin että tuota selvitystyötä joka puolustusministeriössä on menossa tulee kiirehtiä

kyse on eläkepolitiikan yhdestä aivan fundamentista ja siitä mitä sitten tulevaisuudessa sen osalta tehdään voihan se olla että nyt kun kolmikantaisesti laaditaan niin kuin ne tähänkin asti tehdyt selvitykset löydetään jotakin uutta

uuden palvelun kohderyhmä on rajattu

totean senkin tähän loppuun että ensinnäkin valiokunnan mietintö on yksimielinen ja toisaalta on aivan selvää että kun eläkelakeja valmistelee eduskunnassa sosiaali ja terveysvaliokunta niin meidän näkökulmamme on sitten kuitenkin ensisijaisesti eläkepoliittinen

tällaisiin paaso arveli laukkuihin rakennettuja kotihoidon tuen leikkauksia lisätään tässä nyt on positiivinen asia ja myönteinen asia mutta tuo tasa arvon kaapuun rakennettu kotihoidon tuen leikkaus on sitten esimerkki esityksestä tai mallista joka on kyllä kaukana siitä että perhe tai lapsi olisi ykkösasia

tässä ensi vaiheessa lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset vaikeavammaisten oikeudesta ei henkilökohtaiseen avustajaan vaan henkilökohtaiseen apuun

tässä päätöksessä siis tehdään muutoksia kolmeen kohtaan jotka ovat sairausvakuutuslain alaisia

oli hyviäkin vuosia ja niillä jotka enemmistöllä tuon kirjauksen lausumana kirjasivat oli valtaa useita vuosia senkin jälkeen

on upea asia että tämä hallitus käyttää käytänpä varmuuden vuoksi tätä termiä satoja miljoonia perusturvan parantamiseen mutta ei ole teoriaherrojen höpötystä eikä ole edes viihdearvoa sillä kun puhutaan mitä se perusturva ihan oikeasti on

vaikeavammaisena pidettäisiin henkilöä joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissaan työssä ja opiskelussa harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

ensinnäkin lääkekorvaukset

lääkekorvauksiin nyt ehdotettujen säästöjen yhteydessä ei tehdä rakenteellisia muutoksia korvausjärjestelmään

heillä oli valtaa tilanteessa jossa valtiontalouden tilanne olisi sallinut sen että tuo pohjaosan leikkaus olisi pysäytetty

arvoisa herra puhemies

tämän lakiesityksen todellinen sisältö ja todelliset taloudelliset vaikutukset ovat enemmän kuin hämärän ja usvan peitossa

tämä hallitus on tehnyt arvovalinnan kohdentamalla perusturvaan vähimmäisturvaan tehdyt lisäykset työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lisäämiseen

meillä on lausuma jossa viitataan tiettyyn päivämäärään tiettyyn hallituksen sopimukseen tilanteeseen jonka voi tulkita niinkin että hallitus alun alkaen siirsi tämän itselleen hankalaksi koetun ja sisäisiä ristiriitoja herättäneen asian seuraavalle hallitukselle

lähtökohtaisesti vaikeavammaiset henkilöt diagnoosiin ja ikään katsomatta voivat olla henkilökohtaisen avun piirissä

virallinen totuus on se että kotihoidon tuelta siirryttäisiin osa aikatyöhön

ei ole kyse kaikkein köyhimmistä ihmisistä

minä ihan varmuuden vuoksi eduskunnan pöytäkirjoihin ennustan ettei tarvitse jälkikäteen sanoa totean että tässä tulee käymään todellisuudessa niin että täysipäiväisestä työstä siirrytään osa aikaiseen työhön joustavalle hoitorahalle

viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkkeiden tukkuhintojen alentaminen viidellä prosentilla kohdistuu kaikkiin lääkkeiden toimitusketjun toimijoihin ja alentaa korvausmenojen säästön lisäksi myös potilaan näistä lääkkeistä maksamaa hintaa

on tehty arvovalinta

tämän lain tulkinnassa tulee olemaan joitakin rajanvetoja joihin itse lain kirjaimen lisäksi joudutaan hakemaan tukea niin lain perusteluista kuin tästä valiokunnan mietinnöstäkin

lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksiin ehdotetut säästöt on valmisteltu sosiaali ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä jonka tehtävänä on lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen

yksi näistä rajanvedoista tulee olemaan se miten vaikeavammaisuus erotetaan miten raja vedetään tavanomaiseen ikääntymiseen liittyviin sairauksiin

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että ehdotetut säästöt ovat valtion taloudellisen tilanteen vuoksi tarpeellisia vaikka pitääkin valitettavana että säästöt joudutaan aikataulusyistä toteuttamaan erillään lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistuksesta

arvoisa herra puhemies

pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista johtuva avun tarve ei sen sijaan oikeuttaisi lakiehdotuksessa tarkoitettuun apuun

valiokunta katsoo että lääkekorvausjärjestelmän uudistuksen yhteydessä on pyrittävä toteuttamaan hallitusohjelman tavoitetta terveyserojen kaventamisesta ja tarkasteltava kokonaisvaltaisesti lääkehoidon osuutta terveydenhuollossa

kun ampuu riittävän usein ja ampuu riittävän isolla hajontakuviolla niin aina joskus osuu ja joskus menee ohi

tämä liittyy siihen perusajatukseen ja perussisältöön tässä laissa että tässä ei ole kysymys hoidosta eikä hoivasta vaan tässä on kysymys henkilökohtaisesta avusta ja silloin tämän yhden tulkintakohdan osalta milloin sairaus tai toimintakyvyn rajoittuminen johtuu ikääntymisestä joudutaan rajanvetoa tekemään

arvoisa herra puhemies

valtiovarainministeri totesi viimeisessä puheenvuorossaan käydyn debatin osalta että oppositioryhmät esittävät vain pientä hienosäätöä hallituksen budjettiesitykseen vain pientä hienosäätöä

päätös

vastalauseessa todetaan

hallitus korostaa ajaneensa pienituloisen väestönosan asemaa ja parantaneensa eläkeläisten asemaa

asiantuntijakuulemisen yhteydessä on käynyt selväksi että meillä on tarkka tieto yksityisen sektorin palvelutuottajilta mikä mitoitus missäkin yksityisen sektorin palveluja tuottavassa laitoksessa on mutta julkisella puolella meillä ei tuota tietoa ole

sairausvakuutuksen lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvausperusteita ja taksajärjestelmää voidaan pitää monimutkaisina ja hallinnollisesti työläinä

henkilökohtaisen avun saannin edellytyksiin kuuluu lakiehdotuksen mukaan se että avun tarvitsijalla on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa

sillä pienellä hienosäädölläkin voi olla suuri merkitys niitten ihmisten kannalta joihin tuo pieni hienosäätö kohdentuu

kiljunen esitellessään tämän vastalauseen liitti tähän väittämiä siitä että puheet ovat puheita ja teot ovat tekoja

korvausjärjestelmän läpinäkyvyyden ja selkeyden kannalta on perusteltua siirtyä euromääräiseen korvaukseen lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamisessa

tämä valiokunnan mietintöön kuuluva lause tarkoittaa sitä että vedetään laitoshoidon ja avopalvelujen välinen raja

euromääräinen korvaus helpottaa hintojen vertailtavuutta ja potilaalla on tällöin jo palveluihin hakeutuessaan tiedossa sekä korvauksen määrä että hänen maksettavakseen jäävä osuus

kallio omassa puheenvuorossaan totesi ja todensi viittasi käytettävissä olevaan aineistoon siitä miten tämä asiakasmaksujen muutos tämä käsittelyssämme oleva avo ja laitoshoidon rajapinnan liudentaminen käytännössä kohdentuu eri eläkkeensaajien tulotasoryhmiin

arvoisa herra puhemies

valiokunta toteaa että avun tarvitsijalla on oltava voimavaroja itse määritellä avun tarve ja sisältö

jos esittelisi lyhyen kaavan mukaan mietinnön joka koskee hallituksen esitystä lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaan ja vakavaraisuuteen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta jos tämän ytimeen esittelisi lyhyen

avun sisältöön liittyen lakiehdotuksen mukaisesti lain piiriin kuuluu vaikeavammaisen välttämätön avustaminen sekä kodissa että sen ulkopuolella

en puhu paikaltani vaan tulin tänne pönttöön

päivittäisissä toimissa sekä työssä ja opiskelussa tarvittavaa apua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee

käydyn keskustelun aikana erityisesti vasemmistoliiton edustajia ryhmäpuheenjohtaja lapintien suulla tuntui harmittavan se että asiat eivät ole menneet ihan niin kuin he ovat halunneet

tämä on ollut unelmien rakentamista tahtotilojen julistamista ja jos nyt haluaa vähän ilkeästi asiaa ajatella yhden puolueen kunnallisvaalitäky joka nyt tänään tässä joulukuun loppuillassa saa täydellisen mahalaskun

ja toinen lainaus

valtiovarainministeriö budjettiesityksessään kategorisesti vuosittain leikkaa veteraanisukupolven kuntoutusmäärärahoja perusteluna se että kun kuntoutettavien määrä vähenee myös määrärahan tarve vähenee

ja varsinkaan hänen suullaan sanottuna tuo väite että hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle on kädenojennus kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi ei pidä paikkaansa

perusasia on se että näihin hyvin arkisiin asioihin joihin ihminen muuten itse kykenisi ja joista hän ei suoriudu pukemiseen peseytymiseen ja niin edelleen

tällä lakiesityksellä väliaikaisella lailla annetaan työeläkeyhtiöille lisää happea hengittää puututaan vakavaraisuuteen tavalla jolla estetään niitten osakkeitten pakkomyynti

matkakorvaukset ovat erityisen tärkeitä monisairaille henkilöille jotka asuvat harvaan asutuilla alueilla

myönnän että kyse on muutamista euroista ja kyse on muutamista kymmenistä euroista mutta se että maalataan iso kuva että hallitus olisi jotenkin kovakouraisempi kaikkein pienituloisimpia kohtaan ei esimerkiksi tämän esityksen kohdalla pidä paikkaansa

valiokunta pitää tarpeellisena että esityksen vaikutuksia kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja mahdolliseen toimeentulotukimenojen kasvuun arvioidaan

valtiovarainministeriö kategorisesti leikkaa myös sen rahan jonka eduskunta voi sanoa säännönmukaisesti kun valtiovarainministeriön ja sitä kautta hallituksen budjettiesitys on eduskunnalle tullut on lähes vuosittain lisännyt veteraanikuntoutuksen määrärahaa ja kun käsittelyssä sitten seuraavan vuoden budjetti on niin tuo eduskunnan lisäämä ei ole mennyt niin sanotusti pohjiin vaan niihin on puututtu

tätä toisen ihmisen apua on saatavilla

en aio osakkeitten pakkomyynti tilanteessa jossa osakekurssit ovat alhaalla

palvelujen järjestämistavasta tämä lakiesitys ja valiokunnan mietintö pitävät sisällään sen lähtökohdan että tässä on erilaisia vaihtoehtoja kuitenkin niin että kunta on järjestämisvastuullinen

samalla varmistetaan se tilanne että kun tällaisiin pakkomyynteihin ei tarvitsisi mennä eläkkeitten maksatus pystytään jatkossakin turvaamaan niin hyvin kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista ja toisekseen pyritään työeläkeyhtiöitten pitkäjänteisen suunnittelun mahdollistamiseen näissäkin olosuhteissa joissa ollaan

tämä esitys kohtelee eri eläketuloa saavia ryhmiä kun otetaan taulukko euroissa esiin eri tavalla

on työttömiä jotka ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä on työttömiä jotka saavat peruspäivärahaa ja on työttömiä jotka ovat työmarkkinatuen piirissä ja joiden osalta on vielä osa ihmisiä jotka eivät työmarkkinatuen tarveharkinnan olemassaolon vuoksi saa euroakaan

kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset voi järjestää antamalla palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten taikka kunta voi hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä sektorilta huolehtia näistä palveluista ja niiden toteutumisesta

on eläkkeensaajia joitten toimeentuloon tässä puututaan puututaan negatiivisella tavalla mutta se väittämä että kaikkein pienituloisimpia rankaistaisiin ei pidä tämän esityksen kohdalla paikkaansa

niin on käynyt aikaisempina vuosina niin on käynyt nyt

siihen on olemassa faktaa faktaa siitä että on laskettu käytännössä mitä tämä esitys tarkoittaa eri eläketasoilla

olisi monta muutakin asiaa kommentoitavana mutta kun pyritään luomaan mielikuva siitä kuinka hallitus eri väestöryhmiä ja eri tulonsaajaryhmiä kohtelee niin tämä esitys on esimerkkinä siitä että kaikkein vähävaraisimmat eläkeläiset saavat hoitotukea saadessaan euroja lisää verrattuna nykytasoon

sen yhden yksityiskohdan totean tähän aihepiiriin liittyen että eri palvelujen toteuttamistavoista huolimatta tämä palvelu on vaikeavammaiselle joka tämän lain piiriin tulee kuulumaan maksutonta

se kohdentuu kiitos voimassa olevan lainsäädännön niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät ne työttömät joille työmarkkinatuen tarveharkinta on työmarkkinatukietuuden kokonaan leikkaava pois leikkaava eivät saa mitään mutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan varassa olevat kyllä tuon etuutensa saavat saavat sen tavalla josta tietysti voi sanoa että se heille kuuluu

tässä esityksessä selviää kaikessa lyhykäisyydessään myös se miten tuota kuntoutukseen käytettävää rahaa nykyään pitäisi yhä enemmän suunnata

palvelua järjestettäessä ja näitä eri vaihtoehtoja mietittäessä pohdittaessa valiokunta korostaa että vammaisen oman tahdon tulee toteutua siinä tilanteessa kun tätä palvelua järjestetään

viime vaalikaudella viimeisessä budjettiesityksessään silloinen hallitus esitti että yhä enemmän tuota kuntoutukseen käytettävää määrärahaa ensinnäkin tulisi käyttää ja tulee käyttää veteraanin lähellä hänen elinpiirissään tapahtuvaan kuntoutukseen ja toisekseen pitää pyrkiä kehittämään uusia hoidon muotoja niin että tuohon kuntoutukseen ja ylipäätänsä kotona selviytymiseen pyrittäisiin löytämään uusia keinoja uusia tapoja uusia malleja

sehän ei hyödytä meistä ketään että me asetamme sosiaaliturvan varassa olevat ihmiset vastakkain mutta vaikka eduskuntasalissa puhutaan että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä tuetaan ja autetaan näillä esityksillä mitä hallitus tekee se ei todellakaan tapahdu

eräs esiin noussut asia tämän asian käsittelyn valiokuntakuulemisen yhteydessä oli se kuka saa avustajana toimia

lakiehdotus lähtee siitä että avustaja ei olisi henkilön lähiomainen tai muutoin läheinen henkilö

arvoisa herra puhemies

prosenttimäärän nosto saattaisi johtaa siihen että useilla eläkelaitoksilla toimintapääoma nousisi yli ylärajan on tiedetty lära och tiedot rajan tietyt rajat säädetty jonka ylimenon jälkeen seuraisi verotuksellisia seuraamuksia näille yrityksille

tälle löytyy perusteluja puolesta ja vastaan

mutta siinä vaiheessa kun sosialidemokraattien edustajat lindtman ja salonen viittasivat keskustan esityksiin aiemmin tehtyihin päätöksiin ja nyt tehtyihin esityksiin ja rupesivat meitä osaltaan kiittämään siitä mille linjoille tässä on tultu niin ihan historian havinaa sen verran että sana perusturva ei ole kuulunut sosialidemokraattisen puolueen sosialidemokraattisen työväenliikkeen sanavarastoon eduskunnan istuntosalissa kuin noin viiden vuoden ajan

lain perusteluissa ja myös tässä valiokunnan tekstissä on lista joka ei edelleenkään ole tyhjentävä niistä tilanteista joissa perustellusta syystä omainenkin voi toimia avustajana

nyt te sosialidemokraatit yritätte täällä aikaisemmissakin puheenvuoroissa vyöryttää syyn oikeuskanslerille

esimerkkinä tästä on se että kerta kaikkiaan avustajia ei ole saatavissa esimerkiksi kyseisen vaikeavammaisen asuinpaikan pitkien etäisyyksien johdosta

ei teillä kenelläkään välähtänyt teillä jotka olette vaatineet näitä mitoituksia joilla on kokemusta perustuslakivaliokunnan työskentelystä siinä vaiheessa kertoa omalle ministerillenne että tämä ei ole nyt menossa ihan pykälien mukaisesti

avustajien asemasta

herra puhemies

yhä enemmän tarvitaan yksilöllistä kotiin vietävää palvelua ja yhä enemmän tarvittaisiin uutta ajattelua uusia malleja siihen miten veteraanisukupolven elämäntilannetta voidaan parantaa ja niitä elämän päivien viimeisiä vuosia voitaisiin mahdollisimman tasokkaina ja laadukkaina ylläpitää

sen ymmärrän että teillä on ollut poliittinen vääntö hallituspuolueitten kesken

me elämme mielikuvien maailmassa ja kun mielikuvien maailmassa eletään niin vaikkei omia kokemuksia olisikaan niin perustellaan ja väitetään esimerkiksi perusterveydenhuollosta että se on rempallaan

olemme tilanteessa jossa avustajatyövoimaa tullaan tarvitsemaan lisää

lopputulos on mahalasku

pulaa osaavista avustajista tulee olemaan

valiokunta toteaa vammaisjärjestöjen yhteisen toiveen että koulutusta tulee järjestää mutta sen tulisi olla palveluun ja asiakasnäkökulmaan tähtäävää ei niinkään hoitoon ja hoivaan

tiusanenkin joka nyt on lentänyt pois salista käyttäisi sen saman energiamäärän jonka hän käyttää tämän meidän terveydenhuoltomme mustamaalaamiseen siihen että hän miettisi aivan aidosti minkälaisilla keinoilla siellä kotkassakin yritettäisiin asioita paremmalle tolalle saada jos siellä kerran ongelmia on sen sijaan että hän pistää toisia puolueita järjestykseen

tämä toive tuli selkeästi valiokuntakuulemisen aikana esille että palvelu ja asiakashenkisyys on se tärkein asia

tässähän yksi oleellinen osa kun puhuin tästä toimintapääoman ylärajan noususta on se että tavoitteena tässä esityksessä on ettei näissä taloudellisissa tilanteissa ja siinä näköalassa joka on olemassa tällä hetkellä varoja jouduttaisi esimerkiksi verotuksen kautta purkamaan tämän työeläkejärjestelmän ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

tässä ei ole ollut sen parempia tai sen huonompia puolueita viimeisten vuosien saatossa

meillä on merkittävä osa perusterveydenhuollostakin sellaisellakin mallilla että hoitoon pääsee saa oikean hoidon oikeaan aikaan

tässä on kysymys niin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kuin sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta joka pitää poistaa

meillä on ongelmia

nyt katsotaan että tätä kautta ja tätä lakia tällä tavalla muuttamalla kuin hallitus on esittänyt näin ei tapahtuisi

ollaan tilanteessa missä tuota vanhuspalvelulain toteuttamista on helppo tukea niiltä osin että laitospainotteisuutta vähennetään kotona tapahtuvaa asumista ja arkea parantamalla

mitä tämä loppujen lopuksi sitten tulee maksamaan sen näyttää aika mutta me olemme seurannan kautta seurantalausuman kautta tähän mietintöön liittäneet sen kohdan että myös tätä kustannuspuolta tulee seurata

me olemme muuttaneet yhtä pykälää vielä niin että jos sattuisi käymään niin että tuo raja ylittyisi niin näitä tuloveroseuraamuksia ei aiheudu

lakiehdotus parantaa eläkelaitosten vakavaraisuusasemaa pienentämällä vakavaraisuuden laskennassa käytettävän vastuuvelan määrää ja kasvattamalla toimintapääoman määrää

valiokunnan puheenjohtajan roolista hieman sivuun sanoen oma mielipiteeni on että ne päätökset ovat olleet oikeita mutta ne on tehty aikana jolloin näköala taloudesta oli hieman toisen kaltainen kuin se tänä päivänä on

arvoisa herra puhemies

sitä on tämä lähetekeskustelu ollut tähän asti kun puhutaan ikääntyvän väestön palvelujen tulevaisuudesta tässä maassa

valiokunta korostaa sitä että kunkin eläkelaitoksen vastuuta riskien sijoittamisen hallinnasta tulee seurata

meillä on käsittelyssämme laki jota on kauan odotettu siihen on asetettu paljon toiveita ja saattaapa olla että on paljon ihmisiä jotka uskovat siihen että niistä puheista joita ministeri ja maan hallitus ja monet kansanedustajatkin ovat käyttäneet tulee totta

tässä meillä on tällä hetkellä vakuutusvalvontavirasto joka tätä seuraa ja olemassa olevien tietojen mukaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella ellei tätä lakia säädettäisi tässä muodossa kuin esitys nyt on siellä aletaan olla siinä tilanteessa että vakuutusvalvoja saattaisi joutua joittenkin yhtiöitten tilanteeseen puuttumaan